yhteiskunnalliseen murrokseen liittyvä epävarmuus perinteisten käyttäytymisnormien rapautuminen yhteiskunnan erikoistuminen ja monimutkaistuminen sekä markkinoiden kysynnän ja tarjonnan kasvu ovat vaikeuttaneet ajan päätöksentekoa ja elämän hallintaa

stressi ja kiire vaivaavat yhä useampia suomalaisia

tällaiset päätökset voivat kumuloituessaan aiheuttaa monenlaisia hyvinvointiongelmia suluissa myyty nauru

ylipaino ylivelkaantuminen niin edelleen

kaksi näistä kolmesta ovat mitä tyypillisimpiä meidän terveyskeskuksia perusterveydenhuoltoa erikoissairaanhoitoa kuormittavia välineitä

lähimmäisenrakkaus yhteisöllisyys sosiaalinen arvostus ja itsensä toteuttaminen elämän merkityksellisyys sekä henkinen koherenssi eli arkielämän hallittavuus

puhun ihan tahallani näin itse asiassa vähän ohi tämän hallituksen esityksen mutta koen että hallitus on aivan oikean asian avannut mutta ottanut vasta ensimmäisen hyvin pienen askeleen

tässä on monta tärkeätä askelta edessä

jos arvon ministerit ja edustajat jo pelkästään näihin kirjoihin kunnolla perehtyisivät näitä asiantuntijoita kuuntelisivat ja tekisivät siitä semmoisen analyysin kuin itse asiassa kaikkien ajattelevien ja asioita hoitavien itse pitäisi tehdä silloin nämä asiat menisivät oikeaan suuntaan

tämä aiheuttaa sen että osaamisestamme ja uudistuskyvystämme riippuu tuleeko suomesta kuihtuva hyvinvointiyhteiskunta vai kehittynyt mielihyväyhteiskunta

arvoisa puhemies

kommentoin niitä molempia oikeastaan ihan omina mielipiteinäni mutta referoin kahta tarkastusvaliokunnan mietintöä

siellä eduskunta esimerkiksi hyväksyi valiokunnan ehdotuksesta selvän ponnen joka kohdistui nimenomaan näihin terveydenhuollon it ongelmiin joissa edellytettiin tietynlaisia toimenpiteitä tehtäväksi muun muassa niin että taataan julkishallinnon ja ensimmäiseksi terveydenhuollon tietojärjestel mien yhteentoimivuus yhteiset sovelluspalvelut ja avoimet rajapinnat tietojärjestelmien väliseen saumattomaan tietojen vaihtoon

arvoisa puhemies

tämä tarkastusvaliokunnan mietintö valtiontalouden tarkastusviraston kertomuksista on tosiaan erittäin tärkeä paperi

kyllä arvon puhemies tämän tiedon pitäisi ai heuttaa se että joko pääministeri tai sosiaali ja terveysministeri repäisisi niin sanotusti vaatteensa ja pistäisi täyden seis jos tähän halutaan muutos

se on itse asiassa ollut aina sitä tietenkin aikana jolloin valtiontilintarkastajat teki paksun romaaninsa mutta tämähän käsitellään eri lailla meidän eduskunnassa ihan pysyvän valiokunnan toimesta ja se nostaa sen koko raportin arvoa ja tämä on myöskin paljon luetumpi

mennään aivan vanhaa latua

sen takia sanon näin selkeällä suomen kielellä että viime viikonvaihteessa luin myöskin esko ahon johtaman toimikunnan mietinnön siitä minkälainen on suomalainen tulevaisuus

huomasin aikaisemmin kun tämä valtiontilintarkastajien raportti tuli tänne että niin hyviä tietoja kuin siellä oli ja paljon semmoista mitä tässä salissa olisi pitänyt tietää niin syystä tai toisesta sitä ei kyllä paljon luettu ellei se nyt sitten jonkinlaisena hakuteoksena korkeintaan toiminut

jos sanotaan että lainvalmisteluun on kiinnitettävä enemmän huomiota se on enemmän kuin oikein sanottu mutta se vaan ei riitä alkuunkaan ainakaan minun mielestäni

toivoisin että tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja jossain välissä kertoisi tästä hallinnosta ihan selkeällä suomen kielellä mikä se suuri viisaus oli että tämä muuttui näin päin koska nyt tästä on tullut jo paljon parempi keskustelu tänne saliin kuin konsanaan siitä aikaisemmasta tilintarkastajien lausunnosta

en usko että tällaisilla lauseilla on mitään tehoa minnekään

täällä sanotaan ihan alussa että valtiontalouden tarkastusviraston toiminnan perimmäisenä päämääränä on edistää tuloksellista ja korkealaatuista valtiontalouden hoitoa ja kansalaisten on voitava luottaa valtion talouteen ja sen järkevään hoitoon

se on aivan oikea lähtökohta mutta tähän tietysti olisi voinut tämänkin lauseen formuloida vähän niinpäin että se toimintahan jota tällä kaikella rahoituksella taloudella sitten pidetään pystyssä se tärkein lopputulos on että

tästä ehkä olisin ihan tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalta kysynyt tuliko teille tietoa siitä onko näistä osa saatu puolessa vuodessa poistettua jotenkin yhteensopiviksi vai onko jossain ryhdytty jo kentällä toimeen

tämä tietohan riittäisi kentälle signaaliksi

sitten toinen asia vielä ehkä mielipiteeni tuli puhemies selväksi tuosta edellisestä asiasta koskee tätä tuottavuusohjelmaa sikäli että tekee ihan lyhyesti mieli vaan sanoa esimerkiksi erikoissairaanhoidon kuluista

niiden pohjaltahan täältä löytyy monta asiaa joihin näköjään me aika yksimielisesti olemme ottaneet kantaa

minulla sattui silmä ihan kun luin tätä valiokunnan lausuntoa läpi aivan samoihin kappaleisiin kuin mitä ed

jos erikoissairaanhoidossa toimivat ihmiset voivat toimia niin että kyseiset sairaudet diagnostisoidaan mahdollisimman nopeasti ne hoidetaan asiallisesti niin kuin nykytiedon mukaan ne pitää hoitaa jolloin ihmiset siitä paranevat niin vaikka tämä kokonaisuus maksaisi paljon enemmän kuin mitä mieltä joku kuntapäättäjä saattaa olla niin se on halvin tapa hoitaa sen yksityisen potilaan asia kuntoon

konsultteja pitää varmasti käyttää mutta sen tavan osalta millä nyt mennään eteenpäin kyllä monta kertaa kulmakarvoja joutuu nostamaan

minä haluan kiinnittää huomiota sanaan yhteistyö

tiedättekö te ministerit tai joku tässä salissa onko suomessa ihan vakavasti yritetty siis tosiaan vakavasti selvittää miksi yhteistyö on aina ollut niin vaikeata

meillä on lukuisia esimerkkejä

luulen että meillä monilla on aikamoisia luuloja sen suhteen mutta ovatko sitä yhteiskuntatieteilijät ja muut tosissaan suomalaisessa väestössä ja ympäristössä katsoneet mikä sen takana luhuaa koska jos tässä ei luontevalla tavalla päästä yhteistyöhön silloin ei toteudu se mitä toinen professori pekka himanen sanoo kirjassaan

arvoisa puhemies

on aivan selvää että tämä kehysmenettely on tärkeä

minua kiinnostaa eniten se että kun valtiontalouden tarkastusvirasto on tehnyt näin mittavan erilliskertomuksen tästä asiasta ja kehysmenettelyn vaikuttavuudesta ja täällä on paljon havaintoja myöskin parannusehdotuksia niin nyt olisi kyllä korkea aika ja mahdollisuus ottaa näitä käyttöön

helsingin alueen kehittymiseen globaalisti johtavaksi keskittymäksi täytyy siksi koko suomen talouden edun vuoksi panostaa erityisesti ja tavalla joka aidosti hyödyttää koko suomea sillä muuten kehitykseltä puuttuu legitimiteetti

minua itseäni koko tässä kehysasiassa aina vähän on häirinnyt se että niin sanottua toiminnan tarkastelua me juurikaan emme tunne mihin nämä rahat menevät

arvoisa puhemies

hallituksen selonteko eu politiikasta vastaa hyvin tehtävänantoonsa eli suomen eu politiikan jäsentämiseen

arvoisa puhemies

tämähän ei toteudu hallintoleikillä vaan aivan muilla asioilla

täällähän kerrotaan aika tarkkaan miten suurin osa näistä on sidottu vuodesta toiseen

pyytäisin vastausta jos satutte tietämään

sanon vaan yhden esimerkinkin tähän mitä tällä tarkoitan

jos näin käy meillä suomessakin niin ei pidä sitten ihmetellä kun mennään esimerkiksi viisi vuotta eteenpäin vaikkapa erilaisten toimintojen sisällä

unioni on muuttunut dramaattisesti suomen jäsenyyden alkuvuosista

minä kiinnittäisin kahteen asiaan huomiota ja sitten kertoisin yhden kentältä tulleen erikoistapauksen johon tänään ihan sattumoisin jouduin vaan vähän mukaan

silloin valtion tilintarkastajat myöskin hyvin selkeästi kertoivat että suomessa on niin paljon vaikeuksia tarjousten pyytämisessä laatukriteereiden rakentamisessa että jos tilaajatuottaja malli halutaan ottaa käyttöön niin sitä ei ainakaan kunnallisella puolella pidä ottaa käyttöön terveydenhuollossa ollenkaan ja jos otetaan niin korkeintaan laboratoriopalveluissa ja kuvantamispalveluissa jotka ovat aika teknisiä

vaikkapa kunkin hallituskauden ja neuvottelujen alussa pitäisi varmaan ottaa jotain tämän tyylistä esimerkiksi asiantuntijavoimin tehtävällä kokonaismenoarvioinnilla eli spending reviewllä

ensinnäkin tämä lapsen sijaishuolto

myös instituutioiden väliset voimasuhteet ovat muuttuneet

silti eun perusajatus on säilynyt samana

te jotka olette siellä ed

arvoisa puhemies

suomalaisten eu myönteisyys on voimistunut

ja varmaan se olisi jossain ollut mahdollista en tiedä onko osattu ajatella niin vai eikö vaan ole rohjettu mutta me kaikki tiedämme jotka vähänkin olemme sosiaalipolitiikkaa harrastaneet että kodinomaiset olosuhteet ovat aina paremmat kuin laitoshoito

perusteluja oli useitakin mutta muun muassa yksi oli se että suomessa oli näyttöä siitä että markkinatuomioistuimeen meni liian paljon riitatapauksia ja kaikki pysähtyi siihen

hyvät kollegat en tiedä missä tätä tietoa minkä valtiontilintarkastajat kultalautasella tarjosi meille olisi uskottu sitä mitä silloin siinä opuksessa sanottiin

suomalaisille unioni merkitsee vapautta matkustaa tehdä työtä ja opiskella kaikkialla euroopassa

minua kiinnostaa tämän ennaltaehkäisyaspekti

talouden vakaus näkyy muun muassa jokaisen asuntovelallisen kukkarossa

ainakin omassa kunnassani espoossa näitä tietoja ei ole uskottu syystä tai toisesta vaikka niitä on siellä oikein kirjoitettukin esille

ja se kiinnostaa sen takia että tunnen henkilökohtaisesti kaksi vaikeavammaista joille tapahtui helsingin kaupungissa niin että kun heidän henkilökohtainen avustajansa työnsi heitä pyörätuolilla eteenpäin niin nämä romanit tulivat ja varastivat lompakon tältä työntäjältä

se että tähän sitten liitetään mukaan näitä vapaan ja poissaolon ajaksi tarvittavia järjestelyitä on luonteva seuraus tästä ja täytyy toivoa vaan että se kunnissa sitten menisi asiallisesti eteenpäin ja kodinomaiset olot ja koti korostuisivat jolloin lapsella on vähän enemmän turvaa näissä asioissa

ja nyt kun tämä tarkastusvaliokunta tekee työtään avoimemmin ja tämä tulee kaikki paremmin esille niin toivon että tätä kautta nyt uskottaisiin että niin hyvä kuin it on niin hyviä kuin konsanaan konsultit ovat niitä täytyy osata käyttää oikealla lailla

arvoisa puhemies

hallitus linjaa suomen prioriteeteiksi euroopan unionissa kansalaisten euroopan euroopan menestymisen sekä globaalin johtajuuden

näistä haluan nostaa esille muutaman keskeisen painotuksen

eun toimivat sisämarkkinat ovat suomen ja koko unionin selkäranka

se varmaan on se ydin tässä kaikessa

te tiedätte vasemmistossa että te puhutte osittain totta mutta osittain väritätte

tilaajatuottaja malli on varmasti hyvä jos sitä osataan käyttää oikein ja osataan kilpailuttaa oikein mutta toistaiseksi ikävä kyllä vammaispalveluissa sairaanhoidossa sosiaalityössä olen nähnyt epäonnistumisia mieluumminkin lähes kaikessa

zyskowiczillä tänään

hän perusteli erittäin hyvin oman kantansa hyvin monipuolisesti

ilmastonmuutoksen torjuminen ei onnistu yksin

hallinnollisesti tämä on vähän eri luokan asia

unionissa kaivataan yhtenäisempää otetta sen energiaulkosuhteissa

kerron tämän esimerkin vaan sen takia että paljon on asenteellisuutta näköjään myöskin näissä asioissa ja jotain semmoista onko se sitten perisuomalaisuutta vai mitä lienee mutta sydäntä kylmää kun ajattelee että tämmöisessä perheessä joudutaan näin pitkään oikeutta käymään aika lailla selvän suuntaisessa asiassa

eu jäsenyys on suomelle myös merkittävä turvallisuuspoliittinen valinta ja olemme sitoutuneet vahvasti eun puolustusyhteistyön syventämiseen

kokoomus tukee hallituksen asettamaa tavoitetta eun laajentumisesta

pohjoismaat länsi balkanin maat sekä turkki ovat tervetulleita eurooppalaiseen arvoyhteisöön täytettyään jäsenyyskriteerit

eipä ole tullut eikä taida tähän maahan tullakaan

mistä se nyt sitten johtuu

nostan esiin vielä selonteon konkreettisen esityksen katosta eun nettomaksuihin

arvoisa puhemies

nimenomaan näin niin kuin ed

tämä on erittäin suuri vaikeus ja hankaluus

pulliainen

hän on ollut erilaisissa kuntoutusselvityksissä kyllä ja hänellä on päätös yhdestä työeläkevakuutusyhtiöstä ensi syyskuun alusta uudelleen ammatilliseen kuntoutukseen mutta hän on pudonnut väliin

meillä on paljon tietäjiä jotka tietävät että tavallisen terveyskeskuslääkärin pitää käyttää tietokonetta se on paras tapa hoitaa potilaita

hän on joutunut tällä hetkellä avioeroprosessin aloittamaan omasta vaimostaan jolla on niin paljon mielenterveysongelmia että siitä yhteiselosta ei tule mitään

meillä on tämmöinen tietokoneiden arvostus sillä tasolla että se alistaa kaiken muun alleen ja sitähän tässä nyt tarkastusvaliokunta on sanomassa mutta ehkä vähän tavalla joka ei kaikille avaudu jotka tätä mietintöä lukevat

arvoisa puhemies